arvoisa herra puhemies

hallitus antaa nyt eduskunnalle historian toisen liikennepoliittisen selonteon

arvoisa herra puhemies

tämä selonteko laadittiin poikkeuksellisen avoimesti sillä se oli jo luonnosvaiheessa kansalaisten poliitikkojen ja etujärjestöjen kommentoitavana siis ennen kuin sitä oli edes jaettu ministereille

sisäministeriö ilmoitti keskiviikkona että ulkomaalaislain niin kutsuttu mummopykälä tulee eduskunnan päätettäväksi syksyllä

uudessa laissa lisättäisiin inhimillistä harkintaa oleskeluluvan myöntämiseen ydinperheen ulkopuolisille henkilöille kuten isoäideille

valmisteluissa parhaat ajatukset pääsivät asiakirjaan riippumatta siitä esittikö niitä pihtipuhtaan mummo ministeriön virkamies sidosryhmän yhteistyökumppani professori vai kansanedustaja

liikennepoliittista selontekoa voidaan toteuttaa

julkisuudessakin olleiden eveline fadayelin ja irina antonovan kannalta nämä päätökset ovat tulossa aivan liian myöhään ja maassa jo vuosia olleiden iäkkäiden ihmisten karkotus tuntuu käsittämättömän epäinhimilliseltä

arvoisa puhemies

miten oikeusministeri brax näkee ihmisoikeuksien ja ihmisyyden periaatteiden toteutuvan näissä karkotuspäätöksissä joissa perheet ovat jo vuosia huolehtineet iäkkäistä lähimmäisistään

arvoisa puhemies

ratkaiseeko nytkin raha vai inhimilliset tosiseikat

perusväylänpidon määrärahataso on ollut riittämätön mainituille kilometrimäärille ja vuosien varrella väyläverkolle on syntynyt korjausvelkaa

nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja ensimmäinen lakiehdotus eduskunta hyväksyi yhdeksän kaksitoista kaksitoista on jo kolmetoista arvoisa puhemies

vuoden loppuun mennessä saamme loppuun selvitykset ja tutkimukset ja sen jälkeen laaja ministeriryhmä tekee yhteiset päätökset jatkon suhteen mutta tähän mennessä on päätetty se että jälkiasennettaviin rikkipesureihin ja ylipäätänsä ympäristöteknologiaan suunnattu investointituki parantaa merenkulun ympäristönsuojelua edistää ympäristöteknologian kehittämistä ja myös jatkossa maamme työllisyyttä

arvoisa puhemies

kannatan ed

haluaisin muistuttaa kaikkia edustajia siitä että liikenneministerin näkökulmasta asiat on hoidettava on tehtävä kaikkemme sen eteen että suomalainen kilpailukyky säilyy ja mielestäni tällä hetkellä vellova keskustelu siitä kuka teki mitäkin johtaa vain siihen että itse kokonaisasian korjaamiseen ei näytä päästävän kunnolla käsiksi missään vaiheessa

isoäitien tapauksessa muun muassa presidentti martti ahtisaari sekä arkkipiispa jukka paarma ja arkkipiispa leo ovat vedonneet maahanmuuttoviranomaisiin ja meihin poliittisiin päättäjiin sekä hallitukseen inhimillisten ratkaisujen löytämiseksi

meillä on tällä hetkellä meidän infraverkostollamme noin miljardin verran velkaa rautateillä ja saman verran sitten tiestöllä elikkä kyllä sitä velkaa on hoidettavana sekä tällä hallituksella että tulevilla hallituksilla

onko nyt sitten kuitenkin kaikki valta viranomaisilla ja piiloudummeko me poliittiset päättäjät viranomaisten selän taakse

poliisiko siis tulee poistamaan käännytettävät isoäidit voimakeinoin eli tilaa lennot ja toimittaa lentokoneeseen elleivät henkilöt itse vapaaehtoisesti suostu lähtemään

selonteossa lähdetään siitä että nykyhallituksen esimerkin mukaisesti tehdään hallituskausien taitteessa perusväylänpitoon kustannustason nousua vastaava tasokorotus

väylillä on puutteita liikennöitävyydessä

kunto on osin huono niin rata ja tieverkostoilla kuin vesiväylilläkin hoitotasoa toivotaan hyvin usein paikoin paremmaksi

sisäministeri holmlund

muodostavatko nämä maassamme vuosia suomalaisen perheensä kanssa eläneet isoäidit niin merkittävän turvallisuusuhkan että heidät on pikimmiten karkotettava maasta kuin rikolliset konsanaan

matkojen ja kuljetusten on kuitenkin toimittava joka ikinen päivä ja väylänpidossa onkin päivittäisen liikennöitävyyden ja kuljetusten turvaaminen etusijalla ja myös hallitusohjelman mukaisesti erityisesti raideliikenteen täsmällisyyteen ja toimivuuteen on kiinnitettävä toimenpi teitä

on myös jatkuvasti pyrittävä löytämään sekä perusväylänpidossa että kehittämishankkeissa mahdollisimman tehokkaita järkeviä tapoja vastata asiakashaasteisiin ja tarpeisiin

mutta vaikka kuinka tässä tahtoihmisiä ollaan niin yhdessä yössä minäkään en lapiolla joka ikistä reikää täytä tai kaikkia väyliä pysty korjaamaan

liikennepoliittisen selonteon kehittämishankkeista muutamia yhteysvälihankkeita käydään parhaillaan läpi sillä silmällä että löydettäisiin toimenpidevalikoima ja niiden kohdentaminen yhteysvälillä siten että liikenteelle tarjottava palvelutaso pystyttäisiin turvaamaan mahdollisimman hyvin mutta alkuperäistä pienemmillä kustannuksilla

tulevien vuosien liikenneinvestointien suunnitelmat arvioidaan uudelleen kustannustehokkaampien ja tienkäyttäjiä tienvarsien asukkaita kuntia ja elinkeinoelämää paremmin palvelevien ratkaisujen löytämiseksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä hallitus näyttää pikkuhiljaa ulkoistavan kaikki toimenpiteet ja tehtävät ulkopuolelle

edustaja nosti esille tärkeän kysymyksen liittyen maaseudulla asuvien mahdollisuuksiin liikkua muullakin kuin omalla autolla

se ei tarkoita etteikö sitä kokonaissummaa käytettäisi koko yhteysvälin hoitamiseen mikä on yhteisesti sovittu vaan että raha käytettäisiin mahdollisimman järkevästi tehokkaasti ja huomioiden alueen kokonaistarpeet

arvoisa puhemies

mustajärven tekemää esitystä

tällä hetkellä me olemme käynnistämässä selvitystyötä siitä millä tavalla voisimme kehittää kutsujoukkoliikennettä yhteistyössä liittyen koko yhteiskunnan maksamiin kuljetuksiin koulukuljetuksiin kelan kuljetuksiin erilaisiin muihin kuljetuksiin ja millä tavalla pystyttäisiin rakentamaan tästä järkevä ja toimiva malli joka palvelee koko yhteiskuntaa ja ihmisiä asuinpaikasta riippumatta toimivalla ja järkevällä tavalla

oulun yliopisto käy yt neuvotteluja itä suomen yliopisto on aloittamassa yt neuvottelut tampereelta kuuluu huhuja yt neuvotteluista

myös perusväylänpidon toimien kohdentamista ja ajoittamista on entistäkin tarkemmin mietittävä asiakastarpeiden näkökulmasta maaseudun tiestöllä ja ehkäpä erityisesti maaseutu elinkeinojen näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

tämäkö oli sitä hallituksen koulutuspoliittista strategiaa jolla keskitetään voimavarat espooseen aalto yliopistoon ajetaan reuna alueet alas ja heikennetään alueiden kehittymistä

voisin myös mainita että ministeri on edellyttänyt ministeriötään ja liikennevirastoa tekemään ehdotuksen perusväylänpidon määrärahan uudistamisesta siten että eduskunta määrärahasta päättäessään pystyisi nykyistä selkeämmin ja läpinäkyvämmin arvioimaan mitä määrärahalla saadaan aikaan ja millaisia asioita halutaan painottaa määrärahaa suunnatessa

tavoitteena on tutkia onko suomeen rakennettavissa oikeudenmukainen ja älykäs liikennejärjestelmä ja liikenteen verotus ja sitä työtä tehdään tällä hetkellä ollilan johtamassa työryhmässä

silti hankkeella kyetään saavuttamaan lähes samat liikenteelliset hyödyt

hankkeen hyöty ei ole jatkossa vain autoilijan saavuttama aikasäästö vaan myös se mitä lisäarvoa tie voi tuoda alueen ihmisille kunnille ja elinkeinoelämälle erilaisina tienvarsipalveluina

päivä joulukuuta jonka jälkeen voimme käydä hyvin vakavaa ja ansiokastakin keskustelua itse siitä työryhmätyöstä joka on valmistunut

liikenteestä kerätään paljon veroja mutta ne rahat eivät suinkaan lennä ihan minne sattuu vaan ne menevät meidän palveluihin palveluiden järjestämiseen sosiaali ja terveyspuolella koulutuspuolella kaikkiin palveluihin mitä suomalaiset verovaroin saavat

itsessään koko kehitys varmasti eurooppalaisessa järjestelmässä tulee menemään siihen että entistä enemmän ajoneuvot ovat älykkään järjestelmän piirissä

mutta toki on pohdittava sitä mikä merkitys suomalaisen yhteiskunnan kivijalkana perusväylänpidolla on ja sitä tarvetta tämä hallitus on tutkinut ja tullut siihen tulokseen että lisää rahaa tarvitaan

työryhmätyön yhtenä osiona on ollut selvittää toimenpiteitä siihen suuntaan että järjestelmä on tietoturvaltaan ja yksilönsuojaltaan sellainen että se voidaan toteuttaa ihmisten oikeuksien vaarantumatta

meillä on isoja tärkeitä hankkeita isoja tärkeitä projekteja kesken ja tämän päivän aikana voidaan tietysti käydä keskustelua siitä mikä on tarpeeksi mikä riittää mutta ministeri voi jo tässä vaiheessa sanoa että tottahan se aina on että vaikka tehdään oikeansuuntaista politiikkaa kohteet ovat joka tapauksessa riittämättömiä

mennään askel kerrallaan ja nyt on oikeasti otettu askel siihen suuntaan että perusväyliin tulee jatkossa lisärahaa mutta mahdottomiin mekään emme tässä taloudellisessa tilanteessa pysty

vähäliikenteisillä teillä tehdään vain kaikkein välttämättömimmät korjaukset ja päällysteiden uusimisväliä hieman harvennetaan ja sorateillä tehdään kiireellisimmät kelirikkotyöt

käytännössä tässä ei ole mitään uutta aiempaan mutta nyt se tehdään avoimesti ilman hyssyttelyä koska rahat eivät käytännöllisesti ja yksinkertaisesti tällä hetkellä riitä kaikkeen

liikenteellisesti samankaltainen tie pidetään yhtä hyvässä kunnossa riippumatta siitä sijaitseeko tie pohjoisessa vai etelässä idässä vai lännessä eli kaikki ilmansuunnat saavat saman kohtelun

arvoisa herra puhemies

me teemme täällä arvovalintoja

hallitus tekee siis neljä merkittävää valintaa ratkaistakseen liikenneverkon hoidon ongelman joka on eniten puhuttanut eduskuntaa vuosien varrella

ajokorttiuudistus tehdään kaksivaiheisena

tavoitteena on nyt saada lakiesitys opetusluvan osalta marraskuussa tänne eduskuntaan ja sitten jatkona olen nimittänyt virkamiestyöryhmän jonka tehtävänä on käsitellä ajokoulutusta ja ammattipätevyysopetusta sekä arvioida opetus ja tutkintovaihtoehtoja ja kehittämismahdollisuuksia

meillä puhutaan kauniisti kotona asumisesta mahdollisimman pitkään mutta asuaksesi kotona mahdollisimman pitkään sinun tulee olla hyvässä kunnossa

arvoisa herra puhemies

kannatan ed

ensi vuodeksi hallitus on kuitenkin esittänyt työllisyysmäärärahojen vähentämistä ja hallituksen oma rakas sata komitea askartelee työttömyysturvan leikkausten parissa

olen halunnut lähteä siitä että katsomme läpi koko sen järjestelmän ja erityisesti ammattipätevyyskysymykset jotta me voisimme tulevina vuosina turvata riittävän määrän osaavia kuljettajia meidän raskaassa liikenteessä

arvoisa puhemies

aikooko hallitus tuoda sellaisen budjetin täydennysesityksen joka sisältää tuntuvan työllisyysmäärärahojen lisäyksen mittavan panostuksen perusrakennehankkeisiin ja rahoituksen varmistamisen pk yrityksille jos talouskriisi häiritsee normaalia yritysrahoitusta

tällä hetkellä se on oikea huolenaihe siitä että me saamme kuljettajat riittämään ja nimenomaan ammattitaitoiset ja osaavat pätevät kuljettajat

pitkäjänteisyyden takaamiseksi hallitus sisällytti selontekoon kahdelle hallituskaudelle ulottuvan kymmenvuotisen investointiohjelman ja se on luonteeltaan hankesuunnittelua ohjaava

arvoisa puhemies

hallitus lisäsi kymmenvuotisen investointiohjelman sitovuutta tekemällä kehyspäätöksen yhteydessä valtioneuvoston periaatepäätöksen kolmesta kansallisesti merkittävästä hankkeesta eli pisara radasta pasilariihimäki radan kakkosvaiheen toteuttamisesta sekä uuden imatran kautta kulkevan tavaraliikenneyhteyden rakentamisesta venäjälle

kannatan ed

niissä ovat tulleet esille samat huolet joita itsekin kannan liikenneverkon ja joukkoliikenteen palvelutason säilymisestä ja mahdollisuuksista vastata palvelutason parannustarpeisiin

yhteinen tahtotilam me on pitää suomi liikkeessä maalla merellä ja ilmassa kilpailukykyisenä ja toimivana yhteiskuntana ja siinä työssä tarvitaan meitä jokaista puoluekannasta kotipaikkakunnasta tai eduskuntaryhmästä riippumatta

pisara rata on lopullinen ratkaisu koko rautatieverkkomme suurimpaan häiriötekijään eli helsingin ratapihan ahtauteen joka vaikuttaa tällä hetkellä koko maan rautatieliikennöintiin

armas edustaja vehkaperä tahtotilaa kyllä olisi ja runsain mitoin mutta keskustan jäljiltä ei ole rahhaa ei ole pennin jerusalemia mistä laittaa

pisara radan hyötyjä ei kuitenkaan saada aikaiseksi ellei samalla olisi päätetty uusia sitä ennen helsingin ratapihan asetinlaite ja investoitu pääradan välityskyvyn parantamiseen pasilan ja riihimäen välillä

tällä hetkellä tilanne on tietysti myös se että meillä on edelleen isompia hankkeita jonossa joita kannattaa toteuttaa ihan jo senkin takia että suomen kilpailukyky ja turvalliset kuljetukset maanteillä pystytään hoitamaan

päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen on rahoituksen suuntaamisessa priorisoitu ja siten yhä suurempi osuus määrärahasta menee väylien perustason ja kunnon säilyttämiseen

mutta minä olin liikenneministeri joka uskalsi sanoa sen ääneen että alempi tieverkko on se joka joustaa koska rahat pannaan pääväylille kun ne eivät kaikkialle riitä

mutta käytännöllisesti katsoen tällä hetkellä ollaan siinä elämäntilanteessa että kun meillä on se korjausvelka olemassa niin ilman radikaaleja toimia me emme pysty sitä korjausvelkaa hoitamaan ja sehän tarkoittaa sitä että meidän täytyy rahoitusta tulevina vuosina keskittää nimenomaan perusväylänpitoon olemassa olevan infran kuntoonlaittoon ja hoitamiseen

perusväylänpidon määrärahalla toteutettaviin pieniin investointeihin on yhä vähemmän mahdollisuuksia ja tämä ei ole kestävä ja hyvä kehitys

hallituksen liikenneinvestoinnit noudattavat elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi laaditun logistiikkaselvityksen esityksiä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

hallitus huomioi myös rautatieliikenteen ja suurten kaupunkiseutujen tarpeet sekä tunnistaa hallitusohjelman mukaisesti maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet

sydämellinen kiitos siitä ja eritoten siitä työstä mitä eduskunta valiokuntineen ja jaostoineen on budjettityössä ja lainvalmistelussa tänä vuonna tehnyt

siitä on alustavat päätökset tehty ja toivoisin että tulevat hallitukset myös pitävät sitten niistä kiinni ja viedään eteenpäin sitä prosessia että meidän olemassa olevat väylät ovat ne ykköset ja ne ensisijaisesti hoidetaan

yhteistyömme on ollut erittäin hedelmällistä ja rakentavaa ja olen ylpeä koko siitä joukkueesta joka haluaa olla tekemässä työtä suomalaisen liikennepolitiikan kehittämiseksi rakentavassa yhteistyöhengessä

kysyn arvoisalta pääministeriltä

tämä hallitus näyttää kauppojen aukiolon vapauttamisen lisäksi vapauttavan myös vangit vankiloistaan ja esittävän lakkautettavaksi vankiloita alueilla joissa kärsitään kovasta rakennemuutoksesta ja työttömyydestä jo nyt tänä päivänä

mikäli päällysteissä perusväylänpidon puolella ei ole tarpeeksi rahaa niin se tarkoittaa pidemmällä aikavälillä sitä että päällysteet romuttuvat tiepohja alkaa pettää ja sen jälkeen kustannukset tien hoidossa ovat paljon isommat kuin tänä päivänä

ilmastonmuutoksen hillintään parhaat eväät ovat runsasväkisillä kaupunkiseuduilla missä joukkoliikenteen kehittämisellä saadaan ihmisiä siirtymään oman auton käytöstä junien ratikoiden ja linja autojen käyttäjiksi

aikooko hallitus uuden aluepoliittisen linjauksen mukaisesti lyödä lapun luukulle esimerkiksi kainuussa pelson vankilaan kun juuri annettiin mittava rakennemuutostukipaketti kainuulle

tämä edellyttää valtiolta ja kunnilta investointeja infraan ja tuekseen elinympäristön suunnittelua alun alkaenkin joukkoliikenteen ehdoilla

mitä valtio alueellistamistoimin tuo vasemmalla kädellä tilalle kun se oikealla kädellä ensin ottaa ja koordinoiko näitä toimia hallituksessa enää kukaan

valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan tämä lisäys on tarkoitettu maa ja metsätalouden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseksi ja tämä viesti menee perille avustusten käsittelijöille

kansalaiset liikenteenharjoittajat ja yhteiskunta hyötyvät jos joukkoliikenteestä kyetään muodostamaan yhteentoimiva koko maata palveleva kokonaisuus